ikävä kyllä tässä valiokunnan mietinnössä ei esimerkiksi olla millään tavalla käsitelty tätä tilannetta euroopassa ja sitä että työvoiman vapaan liikkuvuuden aikana meidän työmarkkinoille saattaa hakeutua niitä henkilöitä jotka ovat omassa maassaan voineet toimia näissä ammateissa omantunnonsuojan piirissä

kannustamme hallitusta rakentavaan ja konflikteja liennyttävään linjaan ja tekemään kansainvälistä yhteistyötä terrorismin määrätietoiseksi torjumiseksi

kristillisdemokraatit ovat huolissaan siitä että pienituloisten eläkeläisten lapsiperheiden ja työttömien tilanne on heikentynyt koko ajan

miten huolehditaan sujuvista hoitoketjuista ja kuka kantaa kokonaisvastuun potilaasta

nyt ikävä kyllä monet hallituksen esittämät säästöt ovat sellaisia että ne lisäävät kuluja vievät pienituloisia toimeentulotukiasiakkaiksi ja heikentävät kasvun edellytyksiä

jotta näihin rajuihin leikkauksiin ei edelleen jouduttaisi koko maan taloudessa on nyt ehdottomasti keskityttävä uusien työpaikkojen syntymiseen

rouva puhemies

tässä edustaja laukkasen puheenvuorossa tuli erittäin hyvin esille se kuinka nämä seksuaalirikokset jättävät uhreille pysyvät ja vaikeat traumat

kaiken kaikkiaan globaalia toimintaympäristöä kuvatessa selonteko nostaa esille useita kannatettavia linjauksia muun muassa kestävää kehitystä ihmisoikeuksia rauhanvälitystä ja sääntöperusteisuutta

kristillisdemokraattien mielestä viisain tapa säästää on karsia tehottomia toimintatapoja eli uudistaa rakenteita

samalla haluan kannattaa tässä edustaja tanuksen tekemää vastalausetta

olisiko kertaalleen neuvotteluissa hyllytetty palvelusetelijärjestelmä aihetta kaivaa esille valinnanvapauden mahdollistamiseksi ja pienten paikallisten sote yritysten tueksi

kasvavia yrityksiä syntyy ainoastaan innovaatioiden varaan ja siinä mielessä onkin hyvin hämmentävää ollut seurata sitä millä tavalla hallitus on leikannut nimenomaan juuri tutkimusmäärärahoista millä tavalla yliopistot on pakotettu mittaviin irtisanomisiin ja millä tavalla jopa sieltä peruskoulutuksesta varhaiskasvatuksesta lähtien koulutuksen laatua ollaan heikentämässä

väylästön korjaustarpeita viime kaudella pohtinut parlamentaarinen työryhmä ei esittänyt yhtiöittämistä tai tiestön käyttömaksuja joita hallituksen liikennekaaressa nyt esitetään

suomi voi halutessaan edelleenkin olla rauhanvälityksen suurvalta siinä meillä on annettavaa globaalissakin mittakaavassa

sen sijaan säästöjä jotka lisäävät kuluja joko välittömästi tai myöhemmin tai muuten heikentävät tulevan edellytyksiä on runsaasti

arvoisa rouva puhemies

haja asutusalueilla jo polttoaineen veronkorotukset iskevät kaksi kertaa voimakkaammin vaikka auto on julkisen liikenteen surkastuessa useimmiten välttämättömyys

on aivan selvää että silloin kun uhri on alaikäinen hänellä ei välttämättä ole minkäänlaisia keinoja lähteä ajamaan omaa asiaansa etenkään sellaisissa tilanteissa joissa hyväksikäyttäjä kuuluu vaikkapa uhrin lähipiiriin

ei ole oikein elää tulevaisuuden sukupolven kustannuksella ei velkaantumalla mutta ei myöskään viemällä lapsilta ja nuorilta oman tulevaisuutensa rakennuspuita

hallitus on esitellyt omat kärkihankkeensa ja onkin todella toivottavaa että sieltä löytyy nyt niitä kultajyviä joiden varaan suomen tulevaisuutta voidaan lähteä rakentamaan

olisinkin kysynyt kun täällä on paikalla ministeri lindström

onko mahdollista harkita näitä vanhentumissäännösten uudistamisia sen lisäksi että tätä rangaistusasteikkoa kovennetaan

olisin kuitenkin halunnut kuulla vielä pääministeriltä näkemyksiä siitä millä tavalla tässä tilanteessa estetään kansan syvä kahtiajakautuminen että köyhät eivät edelleenkin köyhtyisi vaan kaikki saisivat kokea arvokasta arkea tässä meidän isänmaassamme

suunnitellut leikkaukset heikentävät lasten arkea

arvoisa puhemies

myös nuorisotakuuta ajetaan alas vaikka kyseessä on erinomainen toimintamalli joka on toiminut esimerkkinä eurooppalaiselle nuorisotakuulle yhdessä ruotsin ja itävallan mallien kanssa

hyvät kollegat eikö visiomme olekin yhteisvastuun suomi jossa välitämme toisistamme ja kannamme huolta heikommista perheistä ja lasten hyvinvoinnista

arvoisa puhemies

vaadimme että näitä leikkauksia on kohtuullistettava

eduskunta katsoo että hallitus on murentamassa suomalaisten tulevaisuuden uskoa leikkaamalla muun muassa lapsiperheiltä koulutuksesta ja tutkimuksesta sekä ryhtymällä merkittäviin palvelujen yhtiöittämistoimiin joilla ei ole laajaa yhteiskunnallista tukea eikä hallitus tämän vuoksi nauti eduskunnan luottamusta

emme hyväksy sitä että viljelijöiden tuet maksetaan vasta hamassa tulevaisuudessa

oman osansa leikkauksista saavat lasten lisäksi myös muut heikommassa asemassa olevat ihmiset